tällöin ei jäätäisi samalla tavalla riippuvaiseksi muutamista yksityisistä yrityksistä jotka mieluusti rahastavat julkista sektoria sillä että ovat saavuttaneet eräänlaisen monopoliaseman

moni uhri pyrkii peittelemään ja salailemaan kokemaansa väkivaltaa viimeiseen saakka ja tilanteeseen puuttuminen voi olla ulkopuolisille vaikeaa sillä perheiden ongelmia pidetään usein yksityisasioina

ja kun näitä suursäätiöitä ja niitten täydellistä verovapautta verrataan vaikka pienyrittäjään joka kovalla työllä ja vaivalla joutuu hankkimaan rahoitusta toiminnalleen kaikesta tulosta joutuu maksamaan veroa niin se on aivan kohtuutonta että meillä on olemassa tällainen veroparatiisi näille tietyille suursäätiöille

siellä ukk instituutin johtaja vasankari esitti laskelmia siitä kuinka paljon tämä liikkumattomuus maksaa yhteiskunnalle meille veronmaksajille

pitää olla todella lujaluontoinen kunnanjohtaja joka uskaltaa sanoa jämäkästi ei silloin kun vaikutusvaltaisimmat kuntapäättäjät kaupittelevat taide esineitä

arvoisa puhemies

perussuomalaisten eduskuntaryhmä ei tule sitomaan ryhmänsä jäsenien käsiä ydinvoimasta äänestettäessä vaan kunnioittaa jokaisen omaa vakaumusta

toivoisinkin että ministeri hautala joka nyt on täällä paikalla kertoisi onko hänellä tietoa siitä minkälaisia periaatteita näissä valtionyhtiöissä noudatetaan silloin kun johtopaikoille rekrytoidaan väkeä ovatko ne rekrytointiperiaatteet hänestä asianmukaisia

se on pitkässä juoksussa täysin kestämätöntä joten ihmettelen kovasti onko se ollut sosiaali ja terveyspuolen ministeriössä vastuullista toimintaa että ovat johdattaneet omaa hallintoaan tällä tavalla yksityistämään tärkeätä tietoa ja osaamista

sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteisten tukipalvelujen tarkoituksena on edesauttaa tietoyhteiskunnan kehitystä ja luoda yhteiset puitteet sähköisen asioinnin nopeampaan kustannustehokkaampaan ja turvallisempaan kehittämiseen

suurin ulkomaalaisista vangeista vankiloille koituva ongelma on yliasutus

jos te kävisitte joskus tuolla keski suomessa itä suomessa pohjois suomessa niin näkisitte varsin hyvin mitä siellä tekee ruotsin kielellä

yhteiskunnan velvollisuus on kuitenkin aina puuttua kaikkiin väkivaltatapauksiin

äskeiseen edustaja rajamäen puheenvuoroon viitaten haluan kuitenkin muistuttaa että edellisen hallituksen aikana annettiin suoria lainoja kreikalle noin miljardinluokkaa mutta nytten kun tämän uuden hallituksen aikana on ervvn kautta annettu lainoja niihin on saatu jonkinlaisia vakuuksia mutta valitettavasti valtiovarainministeri jutta urpilaisen alainen ministeriö on salannut nämä vakuudet

esimerkiksi vantaan tutkintavankilassa oli viime syksynä lähes sata vankia enemmän kuin paikkoja

valta suomessa ei enää kuulu kansalle ja heitä edustaville valtuutetuille vaan valta on siirtynyt talouselämän vaikuttajille sijoitusyhtiöiden johtomiehille sekä liikemiesten ja vanhojen puolueiden hyvä veli verkostoille

nämä luvut olivat miljardiluokan suuruisia joten liikkumattomuus on suuri yhteiskunnallinen ongelma

arvoisa puhemies

kuten äskeisessä puheenvuorossani totesin ruotsia tarvitaan vain täällä rannikolla pääkaupunkiseudulla ahvenanmaalla ja sitten vaasan seudulla

tutkimusten mukaan väkivallan näkeminen tai altistuminen väkivaltaiselle ilmapiirille vaikuttaa lapseen jopa yhtä paljon kuin henkilökohtainen väkivaltakokemus

arvoisa puhemies

on positiivista ettei lakiehdotuksella säädetä kunnille uusia tehtäviä tai velvoitteita vaan niille tarjotaan mahdollisuus hyödyntää sähköisten asiointipalveluiden infrastruktuuria joihin tukeutuen ne voivat kehittää myös omia palveluitaan

moni hyväuskoinen kansalainen on äänestänyt vaaleissa julkkisehdokasta vaikkapa entistä missiä tai urheilijalahjakkuutta tietämättä että tämä tosiasiassa kulkee vaaleista toiseen jopa talousrikoksiin syyllistyneiden kummisetiensä talutusnuorassa

mutta sehän on tietenkin ymmärrettävää

toivoisinkin että kaikki päätöksentekijät niin kunnissa kuin eduskunnassa vaikuttaisivat itse toiminnallaan siihen että mahdollisimman moni suomalainen saataisiin liikkumaan kaikissa ikäryhmissä ihan päiväkodeissa kouluissa työpaikoilla vanhainkodeissa koska sillä tavalla me pystymme merkittävällä tavalla pienentämään julkisen sektorin kustannuksia kun ihmiset olisivat terveempiä

nämä suursää tiöt ja niiden edustajat ovat hyvin hoitaneet vaalirahoituksen ja sitä kautta saaneet suopeaa käsittelyä täällä eduskunnassa

arvoisa puhemies

on aivan hirveätä tuhlausta pakottaa kaikki suomalaiset lapset ja nuoret opiskelemaan toista vähemmistö pientä kieltä koska meidän suomen kielellä ei pärjää kansainvälisessä kaupassa no ei pärjää ruotsillakaan muualla kuin ruotsissa

sitten on jouduttu satoja miljoonia euroja maksamaan siitä että ei ole itse osattu tehdä asioita joita olisi ollut parempi itse tehdä kuin ostaa niitä yksityisiltä yrityksiltä jotka ovat päässeet eräänlaiseen monopoliasemaan ja ovat päässeet sanelemaan myös nämä hinnat mitä ottavat palveluistaan

ulkomaalaiset vangit ovat myös tuoneet mukanaan sairauksia kuten tuberkuloosia jonka vuoksi joudutaan vankiloissa tekemään erityisjärjestelyjä

etuoikeuksien säilyttämiseen kiinnittyvä kielipolitiikka on kallista pakottaa lopettamaan kouluja ja haittaa hyödyllisten kielten opettamista

arvoisa puhemies

valtioneuvoston selonteossa todetaan eurooppalaisen kidutuksenvastaisen komitean cptn kiinnittäneen suomessa tekemillään tarkastuskäynneillä huomiota helsingin vankilan paljuselleihin sekä vankien toiminta ja ulkoilumahdollisuuksien puutteisiin poliisilaitoksilla

mutta se on tämmöinen keskeinen yhteiskunnallinen ongelma johon pitäisi puuttua ja sieltä saataisiin paljon rahaa

jostakin syystä valtamedia ei ole aikaisemmin osoittanut kiinnostusta edes julkisuuden henkilöiden kampanjoiden rahoittajiin

kysyisin edustaja rajamäeltä kun hän nytten niin kovasti kehui tätä nykyhallituksen politiikkaa

nyt kun olemme nähneet eilen kun nämä verotiedot julkaistiin että on suomalaisia henkilöitä jotka tienaavat miljoonia ja kymmeniä miljoonia euroja vuositasolla ja heidän veroprogressionsa on todella alhainen niin perussuomalaiset ovat esittäneet että näitä suurituloisten veroprogressioita kiristetään ja se olisi helppo ja yksinkertainen toimenpide ei vaatisi suuria lainsäädännön muutoksia

suomalaisten pitää osata suuria maailmankieliä pitää osata espanjaa ranskaa italiaa portugalia ja niin edespäin

onko suomen vakuustilille nyt maksettu euroja vai vain kreikan valtionvelkakirjoja jotka voivat kohta olla täysin arvottomia

kaiken kaikkiaan kasvottoman rahan käyttämiseen eli verorahojen käyttämiseen pitäisi saada vastuuhenkilöitä ja sellaiset henkilöt jotka ovat toiminnallaan aiheuttaneet yhteiskunnalle ja veronmaksajille suuria vahinkoja pitäisi saada vastuuseen toiminnastaan ja myös sillä tavalla konkreettisesti kokemaan että jos toiminta ei todellisuudessa ole ollut sellaista kuin sen olisi pitänyt olla niin se näkyisi myös siinä että joku kärsii siitä rangaistuksen

on tietysti hyvä että vankien oloista kannetaan huolta mutta tässä yhteydessä haluaisin muistuttaa eräästä toisesta yhteiskuntamme ihmisryhmästä jonka vessassakäynti ja ulkoilumahdollisuuksissa olisi huomattavasti parantamisen varaa

arvoisa puhemies

nyt kun ehdokkaiden kulissien takana kyhjöttäneet merisalot ynnä muut tulevat päivänvaloon saattaa tavallisten kansalaisten luottamus koko demokraattiseen järjestelmäämme horjua vakavasti ja aivan syystä

näin on käymässä esimerkiksi loviisassa kun isnäsin koulut eivät saaneet opetus ja kulttuuriministeriöltä lupaa koulujen yhdistämiseen

onko se tämänhetkinen tämän hallituksen aikana noudatettu politiikka yhtään sen parempaa kuin edellisen hallituksen aikana noudatettu politiikka

lain valmistelussa ei ole otettu huomioon sitä että suomessa ei ole organisaatiota ja henkilöstöä suorittamaan uuden rangaistusmuodon ohjausta ja valvontaa riittävässä määrin sillä jo nyt vankeinhoidon henkilökunta työskentelee äärimmäisen kuormittavissa oloissa

kaikessa päätöksenteossa on tärkeätä aina silloin tällöin arvioida sitä kuinka paljon olemme sijoittaneet resursseja johonkin toimintaan ja mitä sitten lopulta on saatu aikaiseksi

verotuksen yksinkertaistaminen on ollut hyvin pitkäaikainen tavoite

euroalueen julkistaloudet ovat voimakkaasti velkaantuneet ja sitä kautta se myös realisoituu joskus lähitulevaisuudessa tavalla tai toisella meidän maksettavaksemme

me haluamme ainoastaan sitä että ne joilla on veronmaksukykyä osallistuisivat paremmin näihin taloustalkoisiin nyt kun on tämmöinen vakava tilanne suomessa ja euroopassa

siihen on pyritty kymmeniä vuosia

näyttää siltä että suomesta on tullut varsinainen vaalirahoituksen veroparatiisi jossa ongelmia vähätellään ja häivytetään vetoamalla maan tapaan

näkisin kyllä todella että jos vaalikuluja saisi verotuksessa vähentää niin se johtaisi nykyistä huonompaan tilanteeseen kaikkien osapuolten osalta

liian monet vanhukset makaavat laitoksissa ylilääkittyinä ja sänkyihinsä sidottuina eikä kiireisillä hoitajilla ole aikaa auttaa heitä rauhassa syömään tai pesulle puhumattakaan ulos viemisestä

hallitus jatkaa historiasta periytyvää kielipolitiikkaa joka asettaa yhden väestöryhmän etuoikeudet hyvän koulutuksen ja kansalaisten yhdenvertaisuuden edelle

ratkaisuna näihin vankeinhoidon ongelmiin ei voi olla se että siirretään osa rikollisista kotiinsa tai asuinpaikkaansa rangaistusta suorittamaan

lukuisat kiinteistösijoittajat ovat myyneet elinkaarimalleja ppp malleja joilla jo entuudestaan velkaantuneet kunnatkin ovat lähteneet mukaan sellaisiin hankkeisiin joihin niillä ei oikeasti olisi ollut varaa

kansalaisille on erittäin vaikea perustella tällaista uutta vähennysmuotoa ottaen huomioon sen että kansalaisilta on poistettu sairauskuluvähennyksiä ynnä muuta

hän saa huomautuksen varoituksen tai jopa erotetaan virasta

korkeakouluissa ruotsinkielisestä kiintiöstä pääsee opiskelemaan huomattavasti heikommilla tuloksilla ja moni lahjakkaampi suomenkielinen opiskelija jää kielipolitiikan uhriksi ilman opiskelupaikkaa

arvoisa puhemies

valvontarangaistukseen siirtyminen tarkoittaisi lisäksi sitä että vankeinhoitoon liittyvien terveyspalveluiden ja päihdeongelmien hoidon kustannukset siirtyvät valtiolta jo muutenkin talousvaikeuksien kanssa painiskeleville kunnille

viime aikoina taantuma on pahentanut tilannetta entisestään kun hoitohenkilökuntaa on vähennetty ja tulevaisuudessa vanhukset halutaan säästösyistä sulloa yhä suurempiin yksiköihin

naisten ja lasten asema on keskeinen ja toivoisinkin että jatkossa kun vastaavanlaisia operaatioita tehdään näitä painopistealueita korostetaan entisestään

arvoisa puhemies

aivan sama asia on yksityishenkilöillä jotka ovat ottaneet pikavippejä ja joutuneet sitä kautta taloudellisiin vaikeuksiin

tarastin työryhmän haasteet ovat todella suuret sillä nykyiset vaalirahoitukseen liittyvät lakimme voidaan rinnastaa lähinnä valko venäjän vastaaviin

yhden väestöryhmän suosiminen johtaa siihen että suomen parhaiten palkatuissa ammateissa kuten juristeissa ja lääkäreissä ruotsinkielisillä on moninkertainen yliedustus väestöryhmän suhteelliseen osuuteen verrattuna

kuten ed

räsänen totesi nämä kampanjakatot olisivat olleet selkeä ratkaisu moniin ongelmiin koska nythän on se ongelma että kaikissa vaaleissa kiihtyvä kilpavarustelu aiheuttaa loputonta rahan tarvetta useille ehdokkaille

hallituksen esitys törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoinnista on oikeansuuntainen ja sinänsä kannatettava mutta jää kyllä kovin puolitiehen

kustannustehokkuus on ajanut ihmisarvon ohitse

on hyvä että harmaan talouden selvitysyksikkö saa suuremmat oikeudet tiedonsaantiin liittyen niihin asioihin joita se hoitaa

räikeitä esimerkkejä vanhusten epäinhimillisestä kohtelusta ovat tapaukset joissa ikääntyneet puolisot on sijoitettu eri laitoksiin vastoin heidän omia toiveitaan

mikäli valvontarangaistusta suorittavien päihdehoito sälytetään valtiolta kuntien vastuulle on todella suurena riskinä se että he jäävät kokonaan ilman päihdehuoltopalveluja

sekä yksittäisten ehdokkaiden että puolueiden kampanjat on saatava mahdollisimman avoimiksi ja läpinäkyviksi riittävän selkeällä ja velvoittavalla lainsäädännöllä sekä rangaistussanktion uhalla

ruotsin kielen kiintiöt koskettavat käytännössä eniten hallintoa ja koulutusta kauppa oikeus ja lääketieteen alan johtotehtäviin joten kiintiöt eivät liity palvelujen turvaamiseen

on hämmästyttävää sinänsä että alkuperäisestä esityksestä on jäänyt pois eläketurvakeskus työttömyysvakuutusrahasto tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja niin edelleen

valtionhallinnon tuottavuusohjelman tiukka noudattaminen ja ulkomaalaisten vankien suuri määrä sekä siitä aiheutuva vankiloiden yliasutus eivät saisi johtaa siihen että vakavistakin rikoksista voi selviytyä ilman asianmukaista rangaistusta

perussuomalaiset ihmettelevät ettei valtioneuvoston selonteko käsittele juuri lainkaan vanhusten asemaa vaikka siihen kiistatta olisi runsaasti aihetta

onneksi eduskunnan oikeusasiamies on puuttunut vanhusten hoidon tilaan ja pyytänyt sekä saanut lääninhallituksilta selvitykset vanhusten perus ja ihmisoikeuksien turvaamisesta eri kunnissa

sinänsä tämä hallituksen esitys on ihan hyvä mutta tässä ottaisin esille ongelman joka liittyy yleensä siihen mistä ihmiset saavat tietoja vaikka verotustietoja varallisuustietoja eri henkilöiltä

tällä tavalla sitten kiinteistösijoittajat ovat päässeet valtakunnallisesti markkinoimaan omia elinkaarimalleja mikä sinänsä on hieno nimi vuokratiloille

arvoisa puhemies

suomessa rangaistustaan suorittavat ulkomaalaiset vangit tulisikin ensisijaisesti pyrkiä siirtämään kotimaidensa vankiloihin ennen kuin otetaan käyttöön tällaisia uusia rikosoikeudellisia seuraamuksia joilla pyritään välttämään rangaistusten suorittaminen vankilassa

perustuslain mukaan julkisen vallan on huolehdittava suomen ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan

lisäksi ehdokkaiden vaalikampanjoille tulee lailla säätää kulukatot jotka ehkäisevät tehokkaasti nykyistä kampanjoiden kilpavarustelua

tätä he ovat käyttäneet hyväkseen lukuisissa kunnissa ja tuntuu että asiasta ei ole riittävästi julkisesti edes keskusteltu

nyt viimeisten vuosien aikana tämä oikeistolainen hallituspolitiikka on koko ajan pyrkinyt enemmän ja enemmän salaamaan sellaisia tietoja jotka aikaisemmin olivat täysin julkisia

perussuomalaisten mielestä kuntien valtion niiden yhtiöitten ja vastaavien julkisilla varoilla toimivien yhteisöjen osallistuminen puolueiden ja ehdokkaiden suoraan tukemiseen myös seminaarien muodossa tulee estää

kreikan kaltaiselle valtiolle on historian saatossa useamman kerran käynyt sillä tavalla että velat ovat jääneet maksamatta

lapsiköyhyys on suurinta kehitysmaissa mutta kuten selonteossa tuodaan esiin on lasten suhteellinen köyhyys lisääntynyt huolestuttavasti myös oecd maissa

viime kaudella rajoitettiin esimerkiksi verotustietojen saamismahdollisuuksia sillä tavalla että aikaisemmin nämä verotustiedot ovat olleet kuntakohtaisia nyt ne ovat maakuntakohtaisia

lisäksi kaikkien yhteisöjen tuet puolueille ja ehdokkaille pitää saada täysin läpinäkyviksi ja näille tuille on saatava vuosittaiset katot

emme uskoneet siihen että kreikka pystyisi luomaan sellaista kasvua jolla se olisi pystynyt silloin kaksi vuotta sitten puhumattakaan tulevaisuudessa selviytymään näistä veloista jotka on lähdetty sille myöntämään yhteisvastuuseen vedoten elikkä on toimittu vastoin eun perussopimuksia kun on lähdetty kreikkaa tukemaan

lapsuutensa köyhyydessä eläneiden mahdollisuudet terveeseen elämään ja hyvinvointiin myös aikuisiällä ovat olennaisesti heikommat kuin heidän parempiosaisilla ikätovereillaan

tämä on ainoa tapa jolla voimme palauttaa suomen kansalaisille takaisin yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden

kun ajatellaan että täällä uudenmaan piirissä on yli miljoona kansalaista joiden verotustiedot on sotkettu samaan rekisteriin niin se hankaloittaa huomattavan paljon verotustietojen tarkastamista ja nyt erityisesti kun nämä varallisuustiedot on kokonaan salattu niin tutkivat toimittajat eivät enää pysty tekemään työtään läheskään samalla tavalla kuin aikaisemmin kun heiltä on viety tämmöisiä keskeisiä työkaluja pois

erityisesti kehitysmaiden köyhillä ja kouluttamattomilla lapsilla on suuri riski pudota yhteiskunnan ulkopuolelle ja joutua hyväksikäytetyiksi esimerkiksi ihmiskaupan uhriksi joutuminen on monen kohtalo

siis tilannehan on nurinkurinen

no niin sitten on syytä

kyseisen törkeän rikoksen valmistelija jää rangaistuksetta mutta sen sijaan rangaistaan sitä ulkopuolista joka sattui saamaan sen tietoonsa eikä ilmoittanut eteenpäin

yksilötason kärsimysten lisäksi köyhyyden vaikutukset ulottuvat koko ympäröivään yhteiskuntaan jakamalla kansaa kahtia ja synnyttämällä rikollisuutta epävakautta sekä erilaista turvattomuutta

olen oikein tyytyväinen siihen että tämä valtiontalouden tarkastusviraston kertomus on selkokielellä kirjoitettu

arvoisa herra puhemies

perussuomalaiset osallistuivat tähän perustuslain tarkistamiskomitean työskentelyyn ja jätimme siihen eriävän mielipiteen jossa on tiiviissä muodossa kerrottu meidän näkemyksistämme liittyen tähän uudistukseen

miten tätä järjestelmää voi nykyaikana perustella

on hyvän hallinnon periaatteen mukaista toimintaa että kirjoitetaan raportteja joista myös maallikot voivat ymmärtää mitä tekstissä kerrotaan ja sanotaan

toivoisin että voitaisiin palata siihen hyvään systeemiin joka oli voimassa vielä kymmenen vuotta sitten että nämä kansalaisten tulo ja varallisuustiedot olivat täysin julkisia ja kuntakohtaisia

edustaja jussi niinistö otti hyvin esille niitä keskeisiä näkemyksiä joita tähän meidän eriävään mielipiteeseen oli koottu

toinen kysymykseni liittyy siihen oletteko tehneet arvioita siitä kuinka paljon lisäkustannuksia valtiolle ja kunnille mahdollisesti aiheutuu nyt tehtävästä muutoksesta

eli se on mennyttä rahaa ja sen lisäksi kreikalle on maksettu satoja miljoonia euroja

arvoisa puhemies

viime aikoina julkisuudessa on ollut tapauksia joissa suomeen työskentelemään tulleiden ulkomaalaisten ihmisoikeuksia on törkeästi poljettu

eli vastustamme tätä muutosta

kertomuksessa todetaan siitä että velka ja finanssikriisissä on toisaalta korostunut tarve vahvistaa unionin demokraattista legitimiteettiä ja hyvän hallinnon periaatteita ja ei voida sanoa että hyvän hallinnon periaatteita olisi noudatettu valtiovarainministeriössä jossa on systemaattisesti salattu kreikan kriisiin liittyviä asiakirjoja

esimerkkinä mainittakoon vantaalaisravintola joka käytti pakistanilaisen työntekijänsä kielitaidottomuutta hyväkseen ja teetti tällä kuukausien ajan pitkiä työpäiviä ilman palkkaa

kreikan pelastuspaketissa ei ole missään vaiheessa ollut kyse tavallisten kreikkalaisten pelastamisesta vaan tarkoituksena on ollut koko ajan pelastaa ennen kaikkea pankkeja ja sijoittajia

sitten tästä parlamentaarisesta kielenkäytöstä tässä salissa

tällainen kehitys on huolestuttavaa ja suomalaisten viranomaisten tulisi aktiivisesti ja oma aloitteisesti puuttua näihin ongelmiin

nyt perussuomalaisten eduskuntaryhmä joutuu jopa korkeimman hallinto oikeuden kautta hakemaan ratkaisua siihen miltä osin näitä asiakirjoja voidaan salata ja ennen kaikkea tässä on se ongelma että nämä salaamispäätökset voivat olla myös askel siihen suuntaan että luovutaan tästä hyvästä hallinnon periaatteesta että asiakirjat ovat julkisia ja kansalaiset sitten voivat niiden perusteella päätellä kuinka meidän verovarojamme on käytetty

nyt tällä kerralla mielestäni tässä on suomalaiseen kielelliseen käytäntöön liittyvä hyvä ratkaisu jota toivoisi että levitetään mahdollisimman laajalti

hyvä esimerkki on isosta britanniasta

arvoisa puhemies

itse asun porvoossa jossa on paljon omakotitaloja jotka ovat satoja vuosia toimineet ovat terveellisiä ja turvallisia paikkoja asua